valtion hanketoimintojen risukasa on palko hanke

riskinä on että tarkastelunäkökulma kaventuu ja tiedon esittämisen objektiivisuus vaarantuu

käräjäoikeuksilla on muutakin tehtävää kuin käsitellä pikavippien takaisinmaksua

hankkeen perustavoitteeksi asetettiin keskuksen viranomaisprosessien kehittäminen ja niitä tukevien vanhojen tietojärjestelmien nykyaikaistaminen

pikavippeihin liittyvien tuomioiden suuri määrä osoittaa niitä myöntävien yritysten huonoa harkintakykyä luotonannossa

tarkastusvirasto suosittelee talouspolitiikan yliviisaiden eli finanssipoliittisen neuvoston perustamista arvioimaan hallituksen talouspoliittista linjaa ja sen vaikuttavuutta sekä esittämään suosituksia talousarvioesitysten laadintaan

en tiedä onko neuvostosta varsinaista hyötyä

liikenne ja viestintäministeriön olisi pitänyt puuttua jo vuosia sitten aken toimintaan

talouspolitiikkaahan seurataan taloudellisten tutkimuslaitosten työmarkkina ja yrittäjäjärjestöjen sekä monien muiden tahojen toimesta

hän voi lähes vuoden ajan keritä tehtailla paljon paljon tämmöisiä niin sanottuja konnuuksia ja kestää kauan ennen kuin ne merkinnät niihin tulevat

olisikin ehkä parempi että valtiontalouden tarkastusvirasto esittäisi suosituksia talouspolitiikassa

tämä on vain yksi esimerkki jossa kansalaisten verorahaa palaa turhaan miljoonia euroja

sinänsä en vastusta finanssipoliittisen neuvoston perustamista

arvoisa herra puhemies

tarkastusviraston raportissa tuodaan esille julkisen talouden kestävyysvaje sekä julkisen hallinnon tuottavuuskehityksen kehnous

lupa voitaisiin antaa vain yrityksille jotka täyttävät lainatoiminnan taloudelliset oikeudelliset ja eettiset ehdot

julkinen palvelusektori on noin viidennes suomen kansantaloudesta

siksi valtion ja kuntien tuottavuudella on suuri merkitys kansantalouden kannalta

valtio ja kunta kuluttavat nyt etukäteen kansalaisten verovaroja sillä siitä syntyvä velka saattaa jäädä kuitenkin tulevien sukupolvien maksettavaksi

arvoisa herra puhemies

ohjausjärjestelmän vahvuuksina näyttäytyivät erityisesti strateginen suunnittelu tulosohjausprosessin selkeys tiedontuotannon rakenteet sekä johdon sitoutuminen ohjausjärjestelmän kehittämiseen

valtio ja kunnat eivät voi enää ottaa lisää velkaa vaan edessä ovat menojen leikkaukset joilla kansalaisia uhkaavaa verorasitusta puretaan

valtiontalouden tarkastusviraston mukaan valtion it toiminnan kehittämisessä ei ole viime vuosina keskitytty valtion it strategiassa mainittujen keskeisten it johtamisen välineiden kehittämiseen vaan yksittäisten hankkeiden toteuttamiseen joissa on ilmennyt tarkastusviraston havaintojen mukaan samoja ongelmia kuin muissakin it hankkeissa

arvoisa herra puhemies

valtiolla ja kunnilla ei enää ole venymiskykyä tuottaa uusia palveluita

tämä lupaus on joustavan talouspolitiikan rasite kun valtion menoja pitäisi karsia niin paljon että vuotuisista budjeteista tulee selkeästi ylijäämäisiä

strategiset linjaukset on sisällytetty tulossopimuksiin ja tulosohjaukseen on luotu selkeät raportointi ja palautekanavat

tarkastusviraston mukaan it hankkeita ei hallita systemaattisesti eikä johto ole sitoutunut riittävästi hankkeille asetettuihin tavoitteisiin

tupakoinnin lopettaminen on investointi niin terveydellisistä kuin taloudellisista syistä yksilön ja yhteiskunnankin näkökulmasta

hallinnonalan ohjausjärjestelmän keskeisiä haasteita ovat ohjausjärjestelmän etäisyys terveys ja sosiaalipalvelujen toimeenpanosta säädösvalmistelun hallinta ja ohjelmahallinnon moninaisuus

tuen saamisen edellytyksenä pitäisi siis olla jonkinlainen suunnitelma tai talousarvio siitä mihin lapsen harrastuksiin tukea käytetään

tärkeää on että valtion ja kuntien palvelut sovitetaan käytettävissä oleviin voimavaroihin

arvoisa puhemies

tarkastusviraston mukaan it hankkeiden lopulliset toimenpiteet ja hankesuunnitelmat eivät vastaa toisiaan taikka niiden sidos asetettuihin tavoitteisiin on jäänyt epäselväksi

yksi syy saattaa olla käytöksessä että ehkä liikkui järvellä eikä se liikkuu merellä ja muilla hyvillä

jos perheessä on esimerkiksi kolme lasta riittääkö tuesta jokaisen lapsen harrastuksen tukemiseen

valtion työntekijöiden mutta erityisesti kuntatyöntekijöiden eläköityminen tarjoaa mahdollisuuden karsia myös julkisen hallinnon henkilöstöä

aloitteen idea on hyvä

kansaneläkelaitokseen ohjaussuhdetta ei ole joskin etuisuuslainsäädäntö on melko yksityiskohtaista

monien hankkeiden tulokset ovat jääneet pääosin luonnoksiksi tai vain selvityksiksi ilman konkreettisia tuloksia

suurin osa tupakoitsijoista on työssä käyviä joten kustannuksia tulee myös työnantajille

nyt on olennaista että suuret puolueet sopivat keskenään elvytyksen lopettamisesta menoleikkauksista palvelurakenteiden purkamisesta sekä erittäin tiukasta talouspolitiikasta

niillä jotka liikkuvat järvillä ja liikenne viestintä valio

säädösvalmistelun hallinnan merkitystä taloudellisessa suunnittelussa korostaa tietohallinnon määrärahojen lakisidonnaisuus

digitaalisessa agendassa pyritään tuottavuuden kehittämiseen mutta usein hankkeet ovat johtaneet päinvastaisiin tuloksiin

arvoisa puhemies

tämä johtuu joko siitä ettei valtion laitosten henkilöstöllä ole riittävää osaamista tai henkilöstö on jatkanut vanhoja toimintatapoja vaikka prosessit olisi pitänyt uusia tai on tapahtunut niin ettei uusia palveluja vain osata kunnolla hyödyntää

kysymykseni

itsenäisinä informaatio ohjauksen välineinä ohjelmat vaikuttavat ulkopuolisille päällekkäisiltä vaikkakaan niiden sisällöt eivät ole ristiriitaisia

sama koskee sähköistä asiointia

sähköiseen asiointiin ei ole siirrytty kokonaisvaltaisesti vaan sitä on pidetty ikään kuin sivutyönä

tilapäisesti käytettynä vuokratyö on tuotantolaitoksille esimerkiksi erittäin tärkeä suhdannehuippujen tasaaja usein jopa yrityksen toimintojen pelastaja esimerkiksi uhkasakkojen ollessa kyseessä

kunnissa koetaan ongelmalliseksi se että sosiaali ja terveydenhuoltoa kehitetään jatkuvasti

arvoisa puhemies

alan yritykset on saatava mukaan tekemään digitaalihankkeista realistisia niin tavoitteiltaan kuin toteutukseltaankin

niin sairaalat terveyskeskukset kuin sosiaalihuolto ovat jatkuvassa muutostilassa mikä aiheuttaa tekijöissä stressiä sekä tyytymättömyyttä siihen ettei voi keskittyä vain työn tekemiseen

toiminnan ja asioinnin digitalisointi edellyttää myös usean osaamisen keskittämistä sekä prosessien toimintatapojen ja tukitoimien muuttamista

niinpä olisikin hyväksi että kunnilla ja yksiköillä olisi oikeus itse kehittää sosiaali ja terveyspalvelujen organisaatioita prosesseja ja tuotantotapoja

tämä on kokonaan unohtunut valtion ja kuntienkin tietotekniikkahankkeissa

voidaan myös sanoa että terveys ja sosiaalialan kehittämisohjelmat jäävät tuloksiltaan ja vaikutuksiltaan vähäisiksi

siihen kattavuus usein päättyykin

mielestäni tieto ja televerkoille on asetettava yleispalveluvelvoite

ne ovat useimmiten väliaikaisia kokeiluja joiden jälkeen palataan perusasentoon

arvoisa herra puhemies

selonteossa ylistetyt nopeat laajakaistayhteydet valokuidun avulla maksavat kansalaisille maltaita

perusopetuslakiin on nyt rakennettu kolmiportainen oppilaalle annettava tuki

mielestäni tällainen tavoite on kansalaisten oikeuksien vastainen

kun siirtyminen perusopetuksesta erityisopetukseen tapahtui ennen välittömästi on laissa nyt välimuotona tehostetun tuen jakso

tukimuotojen moninaisuus oppilaiden erilaisuuden ja erilaisten lahjakkuuksien käsitteleminen sekä pedagogisten asiakirjojen täyttäminen tulee olemaan suurempi osa luokanopettajan työtä

selonteon mukaan valtio perustaa julkisen hallinnon it palvelukeskuksen jonka keskeisenä tavoitteena on saada aikaan yhteinen palveluntarjoaja koko julkiselle hallinnolle

opettaja arvioi jatkuvasti oppilaan tuen tarvetta minkä takia tuki voidaan räätälöidä ja kohdistaa juuri oikeaan aikaan

julkisen hallinnon it ja tietotekniikkahankkeet ovat pyrkineet jatkuvasti haukkaamaan liian ison palan suhteessa siihen mitä on aikaansaatavissa

en ole aivan samoilla linjoilla

onkin erittäin tärkeätä antaa asiantuntijoiden arvioida mikä selonteon tavoitteista on toteutettavissa seuraavan kymmenen vuoden aikana ja mitkä tavoitteista ovat sellaisia että ne ovat jo aikansa eläneitä

mielestäni luokkakoolla on merkitystä silloin kun luokassa on erityistä tukea tai erityisopetuksessa oleva oppilas

arvoisa herra puhemies

valtuutettujen toimintakertomusta lukiessa tulee mieleen että tarvitaanko kansaneläkelaitoksen säätelyn ja valvonnan uusimista

mielestäni oppimisessa pitäisi korostaa luokkakoon sijaan enemmän tehokkaiden oppimismenetelmien omaksumista sekä toimivia opetusmenetelmiä

jos lähdetään ensin tilintarkastuksesta niin lienee selvää ettei kansanedustajia enää voida nimittää tilintarkastajiksi

tilintarkastajiksi on valittava joukko ammattihenkilöitä

opetusministeriön pitäisi huolehtia siitä että perusopetukseen saatava erityinen kehittämistuki kootaan repaleisista osista kokonaisuuksiksi

sen lisäksi olisi syytä hyödyntää toiminnantarkastajaa joka raportoisi kelan toiminnasta ja siellä havaituista ongelmista ja puutteista

tällaisia kokonaisuuksia voivat olla uusien opetusmenetelmien kehittäminen luokkakokojen pienentäminen ja oppilaiden tukimuotojen kehittäminen

näin mittavan päätöksentekojärjestelmän pyörittäminen vaatii jo henkilöstövaroja

mielestäni päätöksentekojärjestelmää on syytä yksinkertaistaa niin että perustetaan kansaneläkelaitoksen hallintoneuvosto kela asioiden neuvottelukunta sekä kelan johtokunta

kiistely perusopetusluokkien ryhmäkoosta ei oikein osu nykytilanteeseen

hallintoneuvosto valitsisi johtokunnan ja neuvottelukunnan jäsenet käsittelisi ja hyväksyisi budjetit toimintasuunnitelmat toimintakertomukset ja tilinpäätökset jotka sitten tulisivat eduskunnan käsittelyyn tiedoksiantoina

eduskunta voisi puolestaan vaihtaa hallintoneuvostoa jos ei ole tyytyväinen kelan toimintaan

olemme kovaa vauhtia menossa syvää matalasuhdannetta kohti ja kaikki sellaiset poliittiset vaatimukset jotka lisäävät kuntien toimintamenoja ovat usein tuhoon tuomittuja

hallintoneuvosto valitsisi kelan johtajat

on hyvä jos edes opettajat voidaan pitää kokovuotisessa työssä

meillä kuvitellaan että mitä tiukemmin opettaja voi kontrolloida opetusryhmää sitä paremmin oppilaat oppivat

ryhmäkokojen vähentämisen sijaan pitäisikin edistää laadukkaita oppimis ja opetusmenetelmiä

tässä on opettajakoulutuksen ja opettajien täydennyskoulutuksen paikka

mitä parempi motivaatio on sitä suurempi mahdollisuus on oppia

jos motivaatiota ei ole ei pienestäkään ryhmäkoosta ole mitään hyötyä

ammattitaitoinen tilintarkastus ja isännöinti kontrolloituna valvottuna on hyvä vakuutus kyllä

arvoisa herra puhemies

hallituksen näkemys on sinänsä myönteinen

tästä huolimatta lainsäädäntö kohtelee heitä ikään kuin heillä olisi työkykyä

heidän vammansa luokitellaan vielä sen mukaan kuinka suuri työkyvyttömyysaste heillä on

tämä on sotainvalidien pilkkaamista

arvoisa puhemies

vastalauseessa on kiinnitetty huomiota lain kustannusvaikutuksiin joita kunnille työtoimintaa järjestävien ja ohjaavien henkilöiden palkkauksesta toimitiloista työvälineistä matkakorvauksista sekä osallistujille maksettavasta toimintarahasta koituu

myös keskustelu päättynyt mitä asian yksityiskohtaisen käsittelyn eduskunta hyväksyy hallituksen esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena mutta en usko että valiokunnan ehdotuksen lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä lakiehdotusten esittänyt sotainvalideille

kuntaliitto pitää huolestuttavana kehitystä jossa ministeriö ilman yhteisiä etukäteisneuvotteluja antaa kunnille uusia tehtäviä jotka lisäävät kuntien kustannuksia ja vastuita

pitäisi tehdä päinvastoin eli poistaa kuntia velvoittavaa lainsäädäntöä

meillä esimerkiksi kaupan alan työaikojen vapauttaminen ja sitten kunnalliset palvelut lastenhoidon suhteen eivät mitenkään kohtaa tällä hetkellä ja tuo yhtälö on kokonaan vielä auki ja ajattelematta

on myönteistä että erilaisia joustavia malleja kehitetään siihen että työ ja lastenhoito voidaan järjestää ja että vanhemmilla on useita vaihtoehtoja

arvoisa puhemies

onko talon katutasossa olevalla liiketilalla mitään vaikutusta tähän avustukseen